siksi valtiovarainvaliokunta puoltaa esityksen hyväksymistä jäljempänä esitetyin täsmennyksin

hallitus on tehnyt mielestäni oikean analyysin ja ryhtynyt lukuisiin toimenpiteisiin joihin en tässä puutu vaan keskityn ennen kaikkea kuntatalouden tosiasioihin ja niiden suhteellistamiseen

edellinen eduskuntahan hyväksyy teknisen kehyksen niille tuleville vuosille jotka ylittävät vaalikauden mikä käytännössä tarkoittaa sitä että siihen on laskettu vain ne tulot ja menot jotka lainsäädännöstä ja eduskunnan päätöksistä johtuvat elikkä tavallaan tuollainen lineaarinen kehitys niiden päätösten valossa mutta ei suinkaan muuta

haluan kuitenkin sen verran vielä todeta että en uskaltaisi sanoa vielä että suomi on säästynyt pankkikriisiltä sillä reaalitalouden vakava suistuminen raiteiltaan voi kyllä johtaa pankkiongelmiin myös meillä suomessa

nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esityksen mukainen takausvaltuus perustuu näin ollen euroopan unionissa tehtyihin ratkaisuihin joita myös suomi on sitoutunut noudattamaan

minusta valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt erittäin hyvää työtä ja siitä on annettava kiitos että näin perusteellisesti asiaan on paneuduttu

valtiontakaus on siis osa niitä toimenpiteitä joilla rahoitusmarkkinoiden vakautta pyritään parantamaan

mitä tulee nykytilanteeseen niin voi todeta että oppositiohan on ollut vakavasti huolissaan koko oppositiokautensa ajan jo ennenaikaisesti

vaikka aivan tarkkaan kokonaisuudessaan en ole kerennyt sitä lukea niin voin sanoa että pääosa näistä ehdotuksista on varmasti sellaisia joiden pohjalta uudistuksia ja parannuksia kannattaa tehdä

muita eu tasolla sovittuja toimia ovat pankkien pääomittaminen ja ongelmapankkien hoito siten että sijoittajien ja tallettajien saamiset turvataan

vaikka tällainen kehysmenettely totta kai rajoittaa toimintaa kuitenkaan ilman sitä rajoitusta ei voitaisi pysyä niissä kehyksissä koska maailmahan on täynnä hyviä asioita ja jos sitoutumista tiettyyn menokattoon ei ole niin ei käytännössä sitä pystytä myöskään hallitsemaan ja se sitoutuminenhan tapahtuu hallitusohjelman laadinnan ja sitten kun annetaan hallituksen tiedonanto ohjelmasta eduskunnalle äänestyksen yhteydessä

talousvaliokunta on käsitellyt asiaa perusteellisesti ja antanut oman lausuntonsa tehden tiettyjä lisäehtoja ja ehdotuksia määräysten tarkentamiseksi joita valiokunnan puheenjohtaja esitellee erikseen minkä vuoksi en puutu niihin lähemmin

valtiovarainvaliokunta suhtautuu siten lähtökohdiltaan myönteisesti kuten äsken totesin

millä tavalla poliittinen päätöksentekijä jos puhutaan eduskunnasta poliittisena päätöksentekijänä pääsee enemmän vaikuttamaan

valiokunta haluaa kuitenkin todeta että nyt esitetty järjestely ei vielä sinänsä ratkaise niitä ongelmia joita kiristynyt luotonsaanti tällä hetkellä aiheuttaa yrityksille

puolueiden kauttahan siihen on tietysti vaikutettava sillä tavoin että puolueiden hallitusohjelmaneuvottelijoille eduskuntaryhmän ja puolueen taholta annetaan riittävän selkeät ohjeet strategiat ja painopisteet joiden pohjalta hallitusneuvottelut käydään

finanssikriisin seurauksena yritysten rahoituksen saatavuus on vaikeutunut rahoituksen ehdot ovat tiukentuneet ja lainanhoitokustannukset ovat nousseet

valiokunta kuitenkin toteaa tyydytyksellä että hallitus on jo ryhtynyt mittaviin toimiin viennin rahoituksen turvaamiseksi takauksilla ja luototuksilla sekä pääomittamalla muun muassa valtion omistamia sijoitus ja rahoitusyhtiöitä

kehyksen sisällä voi hallitus tietenkin erilaisia painopistealueita valita jos hallitus katsoo tilanteen muuttuneen niin kuin monessa tapauksessa on ollutkin ja uudelleenkohdentamisiahan hallitus on tehnyt sekä vanhasen ykkönen että kakkonen joiden kausien budjettipolitiikkaan olen enemmän perehtynyt

riittävän luotonantovolyymin turvaamiseksi rahalaitosten pääomittaminen on kuitenkin kaikkein tehokkain keino koska nyt esillä oleva takaushan turvaa ainoastaan nykyisen tasoisen luotonantovolyymin ja vaikuttaa tietysti myöskin rahoituksen hintaan

tosin voi sanoa että kuitenkin puhutaan muutamista sadoista miljoonista mutta kuitenkin voi sanoa että näidenkin menojen karsiminen on monelle ministeriölle tuottanut tuskaa samoin kuin se uudelleenkohdentaminen varsinkin kun se uudelleenkohdentaminen tietysti tulee muiden ministeriöiden tontille ainakin pääosin

mitä tulee sitten kuntaveroprosentin nousuun niin oppositiolta on jäänyt huomaamatta että se veroprosenttihan on muuttunut progressiiviseksi ja niistä korotuksista yleensä maksavat nykyään vain korkeimman tuloluokan omaavat

haluaisin palata pariin asiaan joita valtiovarainvaliokunta on useissa mietinnöissään painottanut ja jotka haluan tässäkin keskustelussa tuoda esiin

arvoisa puhemies

valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuitenkin komissio tulee tämän kuun lopulla antamaan uuden tiedonannon jossa todennäköisesti tullaan jakamaan tukea saavat pankit kahteen ryhmään

vaikka maailmantalous on nyt lähtenyt kasvu uralle monissa osissa maailmaa tilanne ei ole suinkaan ohi

ensinnäkin voisi sanoa niin sanotuille terveille ja vakaille pankeille ei tultaisi asettamaan juurikaan ehtoja sen sijaan kriisissä olevien pankkien tukiasiat käsiteltäisiin aivan erillisten ehtojen pohjalta

siksi olemmekin esittäneet että liikenneinvestoinnit pitäisi vapauttaa nykyisen muotoisesta kehysmenettelystä ja sehän tapahtuisi tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi esimerkiksi niin että koko valtiontalouden budjetti ja kirjanpitojärjestelmä uudistettaisiin suurin piirtein kuntien tapaan koska valtiohan on tällä hetkellä ilmeisesti viimeinen organisaatio suomessa jossa investoinnit ovet menoja ja lainat ovat tuloja

päinvastoin tilanne on edelleen erittäin vakava ja rahoitusmarkkinat ovat edelleen hyvin herkässä tilassa

haluan kuitenkin korostaa että hallituksen esityshän lähtee siitä että tämä valtiontakaus voidaan antaa vain toimintakykyisille ja vakavaraisille suomalaisille talletuspankeille tai kiinnitysluottopankin tai tällaisen luottolaitoksen suomalaisen emoyrityksen liikkeeseen laskemille sijoitustodistuksille ja niin edelleen

säädettäväksi ehdotettu laki liittyy ecofin neuvoston päättämään laajamittaiseen euroopan taloutta vakauttavaan toimenpidekokonaisuuteen jota kutsutaan euroopan talouden vakautusmekanismiksi

ja kun me ajattelemme kokonaistilannetta niin hallituksen kehysriihessä päättämät toimenpiteet ovat olleet mielestäni erinomaisia ja kun siihen liitetään myöhemmin toteutettava valtionosuuksien korotus tästä muodostuu kokonaisena erittäin hyvä paketti johon myös kunnat valitettavasti joutuvat laman seurauksena itsekin osallistui ykn edustaja eljas kari pitkänen topi matkapuhujalista että päästään tässä hyvä osallistumaan

tosin kuntien osalta näin jälkikäteen ajatellen tapahtui omaisuuden uudelleenarvostuksessa virhe siinä mielessä tai sitä olisi pitänyt jälkikäteen korjata että kun monen kunnan investoinnit oli rahoitettu jopa pääosin valtionosuuksilla ja kun omaisuuden arvostuksen ohjeet lähtivät siitä että se minkä valtio on rahoittanut ei ole kunnan omaisuutta niin vain se kunnan oma rahoitusosuus jäi siksi omaisuudeksi josta poistoja tehdään

lisäksi talousvaliokuntahan esitti lisättäväksi tähän sellaiset kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat joiden vakuutena on ainoastaan asuntoluottoja ja valtiovarainvaliokunta on yhtynyt tähän täsmennysesitykseen

toinen

mitä tulee muihin ehtoihin valtiovarainvaliokunta on katsonut että ehtoihin tulee ottaa euroopan unionin hyväksymissä puitteissa ja kilpailijamaiden ehdot huomioiden säännökset pankkien johdon kohtuuttomien etujen rajoittamiseksi ainakin pääomitustilanteissa

no jokainen tietää että kun pääomamenojen rahoitusjärjestelmä on muuttunut niin että valtio ei avusta niitä juurikaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sehän merkitsee sitä että useimmissa maamme kunnissa poistot ovat erittäin suuresti alimitoitettuja ja sen vuoksi kuntien tilinpäätökset antavat väärän kuvan kunnan todellisesta taloudellisesta tilanteesta

valiokunta haluaa korostaa että muidenkin valtioneuvoston asettamien ehtojen tulee noudattaa euroopan unionin hyväksymiä periaatteita ja että ehdot eivät saa heikentää suomalaisten pankkien kilpailukykyä muihin maihin nähden

valtiollakin pitäisi nyt lähteä siitä että kaikki omaisuuserät arvostettaisiin todelliseen arvoonsa ja poistojärjestelmän kautta esimerkiksi liikenneinvestointien osalta voitaisiin katsoa ovatko korvausinvestoinnit yhtä suuria kuin poistot jos poistot ovat todellisia

näin mittava vakauttamispaketti on katsottu välttämättömäksi tilanteessa jossa valtioiden lainakustannusten nousun lisäksi kriisi alkoi uhata eurooppalaista pankkijärjestelmää ja tätä kautta koko euroalueen talouden elpymistä

edelleen haluamme korostaa valiokunnan puolesta sitä että finanssivalvonnalla tulee olemaan erittäin merkittävä ja tärkeä rooli kuten talousvaliokunta lausunnossaan on todennut ja edellytämme sitä että finanssivalvonnalle varataan riittävät voimavarat jotta se voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti

suomen osallistuminen euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavaan valtiontakaukseen edellyttää eduskunnan suostumusta

mutta silloinkin jos halutaan säästää niin ainakin tilapäisestihän voidaan määrätä että näiden korvausinvestointien määrä on tietty prosentti poistoista

se olisi se että valtion tase olisi ajantasainen ja valtion taseesta voisi lukea valtiontalouden todellisesta tilasta huomattavasti enemmän kuin nykyisin koska nykyisessä taseessa nämä arvostukset eivät ole suoritettu todellisen mukaisesti

on tietenkin varmasti myös muita sellaisia asioita jotka toivottavasti nyt tulevat esiin tässä valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksen käsittelyssä valiokunnassa ja toivottavasti siltä pohjalta voidaan tehdä seuraavan hallituksen ohjelman yhteydessä tiettyjä tarkistuksia ehkä pidemmälläkin tähtäyksellä näihin kehyssääntöihin

lakiehdotuksen mukaan valtioneuvoston yleisistunto päättäisi valtiontakauksen myöntämisestä mutta ennen päätöksentekoa valtioneuvosto antaisi asiasta tiedonannon eduskunnalle

toisin sanoen eduskunnalla on mahdollisuus ottaa kantaa jokaisessa tapauksessa erikseen tämän lain pohjalta

näillä täsmennyksillä valtiovarainvaliokunta ehdottaa että eduskunnan suostumus annetaan

mutta korostan edelleen että lähtökohtaisesti kehysmenettely on välttämätöntä talouden vakauden ja johdonmukaisuuden ja voi sanoa talouskurin ylläpitämiseksi

valtiovarainvaliokunta pitää esitystä välttämättömänä ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin muutosehdotuksin

tähän mietintöön liittyy kaksi lausumavastalausetta

koskaan ei voida täysin välttyä siltä etteikö epäkohtiakin olisi mutta estimme

arvoisa puhemies

jos haluttaisiin näiden kun täällä on puhuttu harmaasta taloudesta niin siihenkin löytyisi keinot kehysmenettelyä rikkomatta niin että siirryttäisiin nettobudjetointiin mikä olisi minusta mahdollista koska silloin jos menot ja tulot liittyvät oleellisesti toisiinsa on nykyisten säännösten mukaan mahdollista siirtyä nettobudjetointiin jota tosin sen vähemmän läpinäkyvyyden vuoksi valtiovarainministeriössä jyrkästi vastustetaan

mutta minusta tämän tyyppisiä asioita pitäisi pohtia joilla voitaisiin kehittää tätä järjestelmää

yleensä sitä että menot sidotaan tulojen kasvuun en sinänsä pidä kovin terveellisenä koska niin kuin täällä debattipuheenvuorossa mainitsin asia on sillä tavalla että tulot laskevat laman aikana mutta menot yleensä nousevat ja jos me annamme menojen kasvaa tulojen mukana niin kyllä siellä hukka perii enkä hukalla tarkoita välttämättä sutta vaikka se symbolisesti näin sanotaankin

päätöksen lainasta tai luottojärjestelystä tekee neuvosto määräenemmistöllä ja lainaa saava jäsenvaltio maksaa kaikki mekanismista aiheutuvat kulut

elikkä minusta hyvin tärkeä asia on esillä ja toivon että tämän pohjalta saadaan sellaisia konkreettisia toimenpide ehdotuksia jotka edesauttavat kehysjärjestelmän kehittämistä jatkossa

ehkä lyhyesti voin todeta että tällä järjestelyllä nämä lainat eivät näy varsinaisessa euroopan unionin talousarviossa eivätkä ne vaikuta jäsenmaiden maksuosuuksiin elleivät ne takaukset tule maksuun jossakin vaiheessa eli ne toisin sanoen käsitellään talousarvion ulkopuolella

edelleen siihen liittyy sellainenkin asia jota ehkä tullaan erillisessä työryhmässäkin käsittelemään joka liittyy kehyskäsittelyn ja budjettien ajoittamiseen

eräs vaihtoehto voisi olla sekin että kehys ja budjetti käsiteltäisiin yhtä aikaa koska näin joudutaan tosiasiassa ensi syksynä tekemään eduskuntavaalien siirtämisen vuoksi

se voisi olla ihan hyvä järjestelmä että jatkossa olisi nelivuotinen kehys josta ensimmäinen vuosi olisi budjetti ja sitten kolme seuraavaa olisivat kehystä

tällä tavalla ehkä sitä suunnittelubyrokratiaakin voitaisiin helpottaa ja silloin nämä asiat ja kehykset pysyisivät ehkä lähempänä toisiaan

tämän erityisrahoitusyhtiön omistajina ovat kaikki euroalueeseen kuuluvat maat ja yhtiön päätöksenteko tapahtuu yksimielisesti

valiokunta toteaa että tämä ei kuitenkaan rajoita yhtiön liikkeeseen laskemien velkakirjojen tai sen myöntämien lainojen voimassaoloaikaa eikä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden myöntämien takausten kestoa

siitä minkälaisella todennäköisyydellä takaukset voisivat realisoitua ei ole hallituksen esityksessä esitetty tarkempia arvioita

vakauttamispaketti on vaikuttava ja uskottava ja sen onnistumista tukee ratkaisevalla tavalla että kansainvälinen valuuttarahasto on mukana järjestelyissä

valiokunta toteaa kuitenkin että takaukseen liittyy sinänsä aina riski takausvastuiden realisoitumisesta

takaussitoumuksia tehtäessä on siksi varauduttava myös siihen että mahdollisista vastuista voidaan selviytyä taloudellisesti vaikeissakin olosuhteissa

takauksiaan antavien valtioiden kannalta on tärkeää että erityisrahoitusyhtiö ja sen liikkeeseen laskemat velkakirjat saavat mahdollisimman hyvän luottoluokituksen

hallitus on laatinut tämän vuoden kolmannen lisätalousarvion epävarmassa taloudellisessa tilanteessa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhtiö ei saa suoraan kolmen an luokitusta mistä johtuen euroalueen valtiot ovat pyytäneet asiantuntija arvioita luottoluokitusasiantuntijoilta siitä minkälaisin toimin yhtiölle ja sen velkakirjoille saataisiin paras mahdollinen luottoluokitus

tuolloin ensisijaisesti pinnalla oli finanssikriisi mutta se samalla jo näkyi reaalitaloudessa

hallitus ei ole tähän esitykseen laatinut uusia talousennusteita eikä se ole ollut tarpeenkaan koska hiukan sen jälkeen hallitus antoi ensi vuoden täydentävän budjettiehdotuksen ja siinä uudet talousennusteet on tuotu esille

luottoluokitusasiantuntijat ovat todenneet muun muassa että yhtiön täytyy voida tehokkaasti suojautua erilaisilta riskeiltä ja tehdä sitä silmällä pitäen johdannaissopimuksia

voidaan siis sanoa että kysymyksessä on hyvin pitkälti käytännöllinen pragmaattinen lisätalousarvio

tämän luottoluokitusasiantuntijoiden esityksen pohjalta joka on tullut vasta hallituksen esityksen antamisen jälkeen valiokunta on tehnyt kahteen pykälään muutoksia valtiovarainministeriön esittämällä tavalla

kuitenkin voi todeta että jos budjetti toteutuu tällä tavalla sitäkin voi pitää kokonaisuus arvioiden hyvänä

sitten eräitä huomioita tämän budjettiehdotuksen osalta valiokunnan silmin nähtynä

valiokunta pitääkin erittäin valitettavana että näin ei ole käytännössä tapahtunut

valiokunta haluaakin vastaisuuden varalle todeta että hallituksen ja valtiovarainministeriön tulee pitää huolta siitä että eduskunnan edellytykset pidetään kunniassa ja että niitä noudatetaan eikä tällä tavalla rikota minkä vuoksi joudutaan sitten täällä lisäämään menoja

valtiovarainvaliokunta on ollut viimeisen viikon ajan vakavien asioiden äärellä käsitellessään toista lisätalousarvioehdotusta

valiokunta on rakentanut mietintönsä informatiiviseksi siten että sen lukemalla saa kokonaiskuvan sekä kreikan lainajärjestelyn että viime viikonvaihteen vakauspaketin sisällöstä

säästötoimia koskevat päätökset on aikataulutettu ja jokaisen neljänneksen laina maksetaan vain jos edelliselle jaksolle suunnitellut säästöt on tehty

valiokunta kuitenkin totesi että tällaisessa tilanteessa jossa haminan kaupunki on muutoinkin kärsinyt taloudellisesti ja tulee kärsimään laman vaikutuksesta erittäin merkittävänä vientisatamapaikkakuntana hamina on heikompi osapuoli tässä ja katsoi että tällaisen ylimääräisen lisäyksen kantajaksi on parempi valtio kuin haminan kaupunki

lainan takaisinmaksu alkaa kolmen vuoden kuluttua lainan maksamisesta ja lyhennetään kahden vuoden aikana eli käytännössä muutetaan markkinaehtoiseksi lainaksi

lainan korko on mitoitettu siten että markkinoiden toimintakyvyn palauduttua kreikalle on edullista maksaa valtioiden siis myös suomen laina pois

yksimielisesti

valiokuntakäsittelyn aikana tuli koko ajan uutta tietoa ja viime viikonloppuna ecofin neuvosto hyväksyi vakautuspaketin jonka pääministeri ja valtiovarainministeri ovat esitelleet tänään joten en puutu siihen sen enempää

ministeriöiden välisen työnjaon mukaan torjunta aineita koskeva lainsäädäntö sekä vedenottoon liittyvät asiat kuuluvat maa ja metsätalousministeriölle ja pohjavesien suojeluasiat ja niihin liittyvä lainsäädäntö ympäristöministeriölle

valiokunta pitää myös erittäin merkittävänä suunnan muutosta jonka perusteella euroopan keskuspankki on päättänyt ostaa jäsenmaiden lainapapereita

siksi valiokunta toteaa että pilottihanke tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa

valiokunta katsoo kuitenkin että kreikalle myönnettävä laina on osa talouden vakauttamiseen tähtäävää kokonaisuutta ja että neuvoston päätökset korostavat lisätalousarviotoimien välttämättömyyttä

valiokunta ei tässä mietinnössään ole tarkemmin käsitellyt talous ja työllisyyspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä vaan tulee käsittelemään niitä ensi vuoden talousarvioesitystä koskevassa mietinnössään

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa kuitenkin jo tässä yhteydessä varautumista ennakoitua suurempaan työttömyyteen sekä mahdollisten muiden rakennemuutospaikkakuntien tukemiseen samoin kuin yritystukien tarpeeseen sen lisäksi että rahoitusmarkkinoita koskevat toimet on tietysti hoidettava eduskunnassa loppuun

valiokunta pitää lisätalousarvioesityksen mukaista lainajärjestelyä perusteltuna ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä

samalla valiokunta korostaa keinoja joilla finanssisektori velvoitetaan osallistumaan ja ottamaan vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudesta tulevaisuudessa

lisäksi on tärkeää voimistaa talouspolitiikan koordinointia ja selvittää mahdollisuudet globaalin transaktioveron käyttöönotolle

valiokunnalle ja eduskunnallehan on ilmoitettu että hallitus tulee antamaan jo tammihelmikuun vaihteessa lisätalousarvion jossa työllisyyskysymykset tulevat olemaan keskeisessä roolissa

merkittävää on myös se että laina ja talouden tervehdyttämisehdot on kytketty tiukoin toisiinsa ja valvonta on suunniteltu huolellisesti

siitä huolimatta valiokunta pitää tärkeänä että hallitus varautuu myös sen tilanteen varalta ettei kreikka pysty pitäytymään ohjelmassaan ja lainoitus kes keytyy

on tärkeää että euromaat sopivat ennakkoon menettelytavoista ja luovat valmiussuunnitelman myös tällaisen vaihtoehdon varalle

valiokunta pitää kaiken saatavissa olevan tiedon perusteella lisätalousarviossa ehdotettua lainoitusta kreikalle perusteltuna ja ohjelmaltaan hyvin rakennettuna

valiokunnan mietintöön liittyy kolme vastalausetta joista asianomaiset vastalauseen allekirjoittajat varmaan tarkemmin kertovat

arvoisa puhemies

jos joku on jälkijättöinen niin sosialidemokraattien kritiikki koska juuri te ja hyvin monet teidän edustajanne edellisen hallituksen aikaan kritisoivat sitä että nämä eun vakaussopimuksen rajat ovat liian jäykkiä niiden pitää joustaa entistä enemmän ja nyt yhtäkkiä te heittäydyttekin aivan tietämättömäksi ja syyttömäksi tästä asiasta

haluan myöskin todeta että kreikan paketin yhteydessä suomi saksan kanssa ja suomen hallitus olivat yksi kaikkein tiukimpia ehtojen asettajia ja alkuvaiheessa vastustajia ja se tarvitseeko tätä takausta todellisuudessa antaa tulevaisuudessa riippuu ennen kaikkea siitä missä määrin euromaat ja eu maat pystyvät supistamaan taloutensa alijäämiä ja harjoittamaan kurinalaista talouspolitiikkaa

päinvastoin eräät teidät ministerinne esittivät että pitäisi soveltaa joustavammin näitä vakaussopimuksen rajoja koska se liiaksi kuristaa kansaa kun pidetään näistä kiinni

minusta sinänsä on turha syytellä toisia mutta kyllä te olette samalla tavalla kaulaanne myöten tässä sopassa kuin kaikki muutkin puolueet

arvoisa puhemies

lainanottohan on kaksipuolinen sopimus ja se joka allekirjoittaa sen laina asiakirjan uudessa lainassa tietää että siellä on tällainen ehto

tässä mielessä ei ole mitään mahdollisuutta estää tällaista sopimusta myöskään koska siinä on tietyt kuluttajan edut ja oikeusjärjestelmä turvattu ja se on sopimukseen perustuva

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja sasi esitteli mielestäni perusteellisesti ne keskeiset asiat jotka liittyivät eduskunnan tekemiin muutoksiin ja jotka myöskin keskeisellä tavalla muuttavat aikaisemman perustuslain mukaisia käytäntöjä

näin ollen en yksityiskohtaisesti niihin tietenkään palaa mutta haluan ennen kuin oman kantani esitän lyhyesti kommentoida eräitä täällä käytettyjä puheenvuoroja

pentti oinosen puheenvuorosta haluaisin todeta että olisi kansanvallalle kunniaksi jos hän edes pienen osan tässä salissa varaisi tosiasioille ja totuudelle

mitä tulee sitten siihen kysymykseen jota vasemmistoliiton taholta ja myöskin perussuomalaisten taholta on erityisesti kysytty miksi perustuslakiin halutaan kirjata tämä euroopan unionin jäsenyys kysymys on ennen kaikkea lainsäädäntöön kuuluvasta niin sanotusta täydellisyysperiaatteesta elikkä kaikkien oleellisesti asiaan vaikuttavien seikkojen on käytävä ilmi myös ulkopuoliselle lainsäädännöstä

tennilä on täällä kovasti väittänyt ensinnäkin että tässä siirretään yhdelle henkilölle eli pääministerille kohtuuttomasti valtaa

ensinnäkin tähän viimeiseen väitteeseen voin todeta että nykyisen käytännön ja perustuslain mukaan valtioneuvoston esittäessä ensimmäistä kertaa asian presidentti voi palauttaa asian uudelleen valmisteluun

kun valtioneuvosto esittää toisen kerran niin presidentti voi päättää ihan miten hän haluaa elikkä hänellä on todellinen yksinvaltainen päätöksenteko

sen sijaan tässä uudessa järjestelmässä kun vasemmistoliitto kaipaa enemmän mukaan henkilöitä päättämään asiasta ensinnäkin pääministeri tässä ei tarkoita yhtä henkilöä vaan instituutiota joka edustaa valtioneuvostoa

elikkä vasemmistoliiton nämä nimeltä mainitut edustajat ovat ilmeisesti ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää täysin väärin tämän asian

minullakin on ollut tilaisuus olla sekä taxellin komitean jäsen että perustuslakivaliokunnan jäsen tätä asiaa käsiteltäessä

mehän saavutimme taxellin komiteassa suurimpien puolueiden kesken kompromissin joka kuitenkin tiedotustilaisuudessa ja sen jälkeen lähinnä sosialidemokraattien sisäisten näkemyserojen perusteella hajosi ja syntyi uusi tilanne

kuitenkin voisi ehkä sanoa tässä vaiheessa oli hyvä että se hajosi koska itsekin näen että tämä kompromissi joka perustuslakivaliokunnassa hyväksyttiin puoluejohtajien neuvottelujen pohjalta on selkeämpi kuin komitean ehdotus presidentin ja valtioneuvoston välisen päätöksenteon rajanvedon ja pattitilanteen ratkaisemisen kannalta

toiseksi se selkeästi palauttaa kolmen lukon järjestelmän sotilaalliseen kriisinhallintaan ja se myöskin aikaisempaa selkeämmin määrittelee presidentin mahdollisuutta osallistua kolmas maa kokouksiin tai euroopan unionin tai eurooppa neuvoston epävirallisiin kokouksiin joissa voi olla useampia edustajia

arvoisa puhemies

haluan omalta osaltani todeta että nyt käsiteltävä esitys perustuslain muuttamiseksi on varovainen harkittu ja johdonmukainen askel parlamentarismin vahvistamiseksi

haluan myös todeta että keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväinen nyt hyväksyttyyn kompromissiin sillä se vastaa keskustan maltillista ja kansanvaltaista näkemystä sillä niin kuin keskusta nimikin sanoo me haluamme kulkea keskitietä emme kannata äärilaitoja puoleen emmekä toiseen

toiseksi on todettava että keskusta on perusturvapuolue vasemmistoliittokin oli kunnes sateenkaarihallituksessa sen selkä katkesi ja se leikkasi opintotukea ja lapsilisiä

kyllä te puhutte täällä salissa mutta toteuttakaa niitä periaatteita myöskin käytännössä ja irrottautukaa siitä ay liikkeen lieasta jossa te olette

te ette uskalla nostaa käytännössä sitä perustasoa

sillä tavalla me voimme parhaiten näiden kaikkein pienituloisimpien asemaa parantaa

tätä omaishoidon tuen siirtämistä kaikki kannattavat se ei etene tätä hätäkeskusta ei kukaan kannata ja se etenee siitä huolimatta